todellakin on käymässä nyt niin että korkeakoulut ovat jäämässä jatkossakin ainoaksi suomalaisen koulutusjärjestelmän osaksi jossa ei ole lakiin perustuvaa liikunnan järjestämisvelvoitetta tämä siitäkin huolimatta että useat valtionhallinnon ohjelmat ja toimenpide ehdotukset puoltavat liikunnan aseman virallistamista korkeakouluissa

muun muassa opetusministeriön liikunnan asiantuntijaelin valtion liikuntaneuvosto on ottanut kantaa asiaan ja puoltanut tätä

yliopistoyhteisön opiskelu ja työkyvyn ja jaksamisen hyvinvoinnin näkökulmasta liikuntapalveluiden kehittäminen on erittäin tärkeää

siinä mielessä on positiivista että valiokunta on lausuman tästä asiasta tehnyt ja sitä seurataan ja ryhdytään sitten toimenpiteisiin jos näin parhaaksi katsotaan

tyytyväinen olen siihen että aalto yliopiston myötä tullaan vahvistamaan osaltaan muun muassa kulttuuritoimialojen liiketoiminta ja yrit täjäosaamista

on välttämätöntä hyväksyä se tosiasia että myös taiteilijat tarvitsevat kasvavassa määrin liiketoimintaosaamista oman elinkeinonsa harjoittamiseen

arvoisa puhemies

ensinnäkin kulttuurisetelijärjestelmästä ja urheilijatulon verokohtelusta

työntekijöiden henkisestä fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on hyvin tärkeää siitä yksinkertaisesta syystä muun muassa että työuupumustapaukset suomalaisessa työelämässä ovat lisääntyneet

koska nykyisin työnantajan järjestämä tavanomainen ja kohtuullinen koko henkilökunnalle suunnattu liikunta virkistys ja harrastustoiminta on verovapaa etu myös vastaavan kulttuuritoiminnan tulee olla verovapaata

esimerkiksi käynti urheilutapahtumissa kuuluisi jatkossa verovapauden piiriin

laaja valinnanvapaus mahdollistaa sen että työntekijä voi todellisuudessa harrastaa juuri itselleen sopivia kulttuuri taide ja liikuntamuotoja valitsemanaan ajankohtana valiten harrastuspaikan ja tavan

esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa tavanomaisen liikunnan käsitteen nykyistä tulkintaa

harmillista mielestäni on kuitenkin se kuten nykykäytäntö on osoittanut että joitain urheilulajeja kuten esimerkiksi ratsastusta ei ole pidetty tavanomaisena liikuntana

valtion liikuntaneuvosto esitti kantanaan ettei eri urheilulajeja tule asettaa eriarvoiseen asemaan verovapaan liikuntasetelin käytön kohdentamisessa

setelijärjestelmän toimivuutta tulee uudistuksen jälkeen arvioida siitä lähtökohdasta millaisille käyttäjäryhmille setelit kohdentuvat ja miten työnantajat ottavat liikunta ja kulttuurisetelit tuloverolain muutoksen myötä käyttöönsä

arvoisa puhemies

niin sanottuun urheilijarahastoon siirrettävissä olevan vuotuisen enimmäismäärän korotus vastaa paremmin tämän päivän ammattimaisen urheilun haasteita hallituksen esityksen mukaisesti

toisin sanoen muun muassa urheilu uran ja opiskelun yhdistäminen ei ole läheskään aina mahdollista vaikka haluja siihen varmasti monesti olisi

liikkumattomuus on noussut muun muassa tupakointiin ja lihavuuteen rinnastettavaksi terveyshaitaksi josta aiheutuu suomalaiselle yhteiskunnalle jopa miljardikustannukset vuositasolla

pääsääntöisesti kuitenkin urheilu ura päättyy aikanaan jolloin ammatin ja elinkeinon vaihdos on väistämätöntä

varautumista tähän tilanteeseen pyritään nyt tukemaan tällä urheilijatulon verokohtelun päivityksellä

keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin liikunnan nostaminen vahvasti osaksi paitsi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä myös sairauksien ehkäisyä hoitoa ja kuntoutusta

arvoisa puhemies

kysymys yksinkertaisuudessaan nyt kuuluu

mitä konkreettisia toimenpiteitä tai uusia avauksia stmssä on nyt käynnistetty näiden linjausten pohjalta jotta liikunnan asema sote sektorilla vahvistuisi

pykälässä kuitenkin todetaan edelleen että varat voidaan tulouttaa myös nopeammin kuin viiden vuoden aikana muun muassa työkyvyttömyyden vuoksi

tätä kohtaa arvoisa puhemies tulkitsen niin että valiokuntakäsittelyssä tekstin kirjoituksessa on ilmeisesti sattunut jonkinlainen lapsus

haluan vielä mainita erikseen valiokunnan esiin nostaman taiteilijoiden asemaan liittyvän tarkastelun tarpeen

silloin kun taiteilijalle kertyy iso kertatulo muun muassa useamman vuoden työskentelyn tuloksena välttämättä tämä meidän nykyinen tulontasausjärjestelmämme ei ole toimiva näissä tilanteissa ja aivan oikein kuten valiokunta mietinnössään toteaa tässä saattaisi olla päivityksen tarve tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

huoli velkaantumisesta ja talouden haasteista ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään ja siksi onkin erittäin tärkeää että pääministeri kataisen hallitusohjelmassa esitetyt tavoitteet ja tehdyt päätökset saatetaan pääministeri stubbin ohjelman myötä loppuun

länsimetron jatke ja pisara rata turvaavat pääkaupunkiseudun kasvun edellytykset ja avittavat uusia mahdollisuuksia asuntotuotantoon

näiden liikennehankkeiden kehittäminen näkyy useiden vuosien ajan myönteisenä niin maamme kilpailukyvylle kuin kansalaisten asuinoloille

länsimetrolle ja pisara radalle luvatut rahoitukset edellyttävät että espoo ja helsinki sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen

arvoisa puhemies

koulutus tutkimus ja innovaatiotoimintaan panostaminen on suomen kaltaiselle osaamiseen pohjautuvalle yhteiskunnalle peruskivi

näitä nyt tehtyjä päätöksiä ovat muun muassa toimet perusopetuksen laadun parantamiseksi sekä yliopistojen perusrahoitukseen tuleva kertaluontoinen lisäys

myös toimenpiteet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ennen kaikkea ennalta ehkäisevät sellaiset ovat ensiarvoisen tärkeitä

myös toista astetta ollaan uudistamassa niin rahoituksen rakenteen kuin lukion puolelta myös tuntijaon osalta

jo useampaan otteeseen aiemminkin esillä ollut erikoislukioiden asema on varmistettava tässä yhteydessä parhaimmalla tavalla jotta suomella on myös jatkossa eri alojen huippuosaamista

itsensä työllistävien työlainsäädännöllisen aseman ja sosiaaliturvan kehittämistä pidän erittäin tärkeänä

arvoisa puhemies

vaikka tasapainon järkkyminen on johtunut ennen kaikkea suhdanteiden tilapäisestä jyrkästä heikkenemisestä sekä määräaikaisista elvytystoimenpiteistä on selvää että talouden tuotantopotentiaali ja täten julkisen talouden kestävyyden edellytykset ovat heikentyneet pysyvämminkin

talouskasvu ei riitä takaamaan suomalaisten hyvinvointia ilman lisätoimenpiteitä toisin sanoen rakenteellisia uudistuksia verojen maltillista korottamista ja menojen leikkaamista

arvoisa puhemies

meidän kaikkien on kannettava huolta siitä mihin suuntaan olemme suomea ohjaamassa

on siksi välttämätöntä miettiä mitkä toimenpiteet todella ovat meille strategisesti kaikkein tärkeimpiä ja mitkä tuottavimpia

myös perustienpidosta on huolehdittava sillä korjausvelan kasvattaminen nykyisellään on kestämätöntä liikennepolitiikkaa kuten jo niin moni tässä salissa on tänään todennut

ensinnäkin totean sen että ei tämä laki ole nyt uhka postinjakelulle vaan kyllä se on meidän kansalaisten ja postin lähettäjien ja saajien nykytavat käyttää postia

on erittäin tärkeää että etsitään vaihtoehtoisia infrarahoitustapoja

valiokunta tiukensi hallituksen esitystä nostamalla toimilupien myöntämisen uusille postialan yrityksille valtioneuvoston tasolle pois liikenne ja viestintäministeriön tasolta

olenkin huojentunut siitä että metropolialueen kehittämisen kannalta tärkeille z ja y junayhteyksille löytyi lopulta tarvittava lisärahoitus budjettikäsittelyssä

sanoisin että postilainsäädännön ydinasiana on turvata postin peruspalvelut koko maassa niin kaupungeissa kuin maaseudulla ja tällä lailla säädetään viisipäiväinen jakelu tasapuolisesti kaikkialle maahan

jälleen kerran kuten niin useana vuonna aikaisemmin saariston yhteysalusliikennepalveluille löydettiin lisärahoitus budjettikäsittelyssä

lailla luodaan myös edellytykset sille että jatkossa yleispalvelua voidaan tarjota entistä kustannustehokkaammin

se järjestyi

mielestäni on kuitenkin hieman kohtuutonta että saaristoasiain neuvottelukunta joutuu vierailemaan talossa vuosi toisensa jälkeen pyytämässä ja perustelemassa rahoitustarvettaan

ja pitää muistaa se että tällä lailla mahdollistetaan myös palveluiden meneminen asiakkaiden luokse elikkä mobiilit liikkuvat palvelut ja tämä luo myös työpaikkoja

eikö olisi jo aika saada tämä lisärahoitus niin sanotusti pohjiin

kaikkien näiden alalle tulevien yritysten on noudatettava postilakia ja kaikkea sitä relevanttia lainsäädäntöä mikä sitä koskee ja minusta se on erittäin tärkeätä

ei sitä pidä unohtaa

tämän toimialan kehittämisen lähtökohtana ei voi olla tämmöisen epäluuloisuuden luominen ja tämmöisen uhkakuvan luominen näiden yrityksien ylle

todellakin postipalvelut pyritään saamaan kohtuullisen asiointimatkan päähän muiden palvelujen yhteyteen yksi per kunta

se on erittäin todennäköistä että näin palvelut viedään asiakkaan lähelle

on aivan totta että varmasti kustannusasia on meidän edessämme jonakin päivänä mutta niin kuin sanoin ihmisten tavat ovat muuttuneet tekniikka kehittyy

arvoisa puhemies

oppilas ja opiskelijahuolto edellyttää tiivistä yhteistyötä koulutoimen ja sosiaali ja terveystoimen kesken näin mietinnössä todetaan

yhteistyöllä on kuitenkin esteitä

syynä tähän eivät niinkään ole puuttuvat eurot vaan erillislainsäädännön moninaisuus erillislainsäädäntö jota me täällä säädämme

erinomaista on että hallitus on ripeästi ryhtynyt tämän lainsäädännön selkeyttämiseen ja ennen kaikkea uudistamistarpeiden arviointiin ja jäämme nyt odottamaan tätä pikaista lainsäädännön uudistusta jolla siis pystytään paremmin muun muassa puuttumaan nuorten syrjäytymiseen ja ehkäisemään sitä

liikkumattomuus on whon tuoreen arvion mukaan maailmanlaajuisesti neljänneksi tärkein riskitekijä elintapasairauksien aiheuttamien kuolemantapausten aiheuttajana

nyt haluaisin haastaa molemmat ministerit ehdottomasti siihen pohdintaan millä tavalla me saisimme päiväkotilapsille hyvät liikuntaolosuhteet tähän valtakuntaan

arvoisa puhemies

nykyisen liikuntalain voimassaoloaikana liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys ja ulottuvuudet ovat voimistuneet ja laajentuneet

kuten eduskunnassa ajankohtaiskeskustelussa maaliskuussa todettiin keskeiseksi liikuntaa koskevaksi haasteeksi on nousemassa väestön kokonaisaktiivisuuden määrä

liikunnan tulkitseminen vain harrastamisen ja organisoidun liikuntatoiminnan näkökulmasta ei riitä jos ja kun tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

liikunnan käsitteen uudelleenmäärittely eri hallintokuntien merkitys liikunnan edistämisessä sekä liikunnan aseman vahvistaminen kunnallisena peruspalveluna

voimassa olevan liikuntalain perusteluissa liikunta määriteltiin harrastuksenomaiseksi fyysistä rasitusta aiheuttavaksi toiminnaksi

yleisessä keskustelussa liikunta mielletäänkin edelleen melko suppeasti eli tavoitteelliseksi sykettä nostattavaksi ja usein järjestäytyneen liikunnan puitteissa tapahtuvaksi toiminnaksi

fyysisen aktiivisuuden puute on kiistaton ja osin uusi kansanterveysuhka jolla on myös mittavat kansantaloudelliset vaikutukset

tästä näkökulmasta pidän erinomaisena sitä että nyt keskustelussa olevassa hallituksen esityksessä liikunnan käsite on avattu ja se kattaa laaja alaisesti kaiken fyysisen aktiivisuuden

arvoisa puhemies